kysymyksen pitäisi kuitenkin olla toisensuuntainen

olemme tilanteessa jossa pääministeri poistuu näyttämöltä useita ministereitä vaihtuu osaa ministereistä on syytä onnitellakin mutta isompi asia on se että valtiovarainministeri on vaihtumassa tilanteessa jossa toinen pääpuolueista on hieman alarinteessä

ja se olennainen asia tässä on kuten edustaja soini sanoi pääseekö ihminen sairaalaan lääkäriin vai ei

en oikein usko että se on demokratian syvin olemus ja edustaa sitten tulevaisuudessa koko kansan kirjoa

jatkuvuus tuo pohjaa yrittämiselle ja monen yrityksen investointi tyssää siihen jos ei tulevaisuuteen ja päätöksentekoon voida luottaa

ongelmahan on ennemminkin siinä että nämä äänikynnykset ovat epätasa arvoisia mistä päästään siihen johtopäätökseen että yhtenä vaihtoehtona tasata järjestelmää olisi muuttaa vaalipiirien rajoja ja tavallaan sitten myös voisi miettiä maakuntien rajoja niin että ne ovat tasaväkisempiä jolloin päästään tästä äänikynnysongelmasta isoimmasta ongelmasta yli ja tämä epätasa arvoisuus tasaantuu

yleensäkin kun lakeja tehdään niin pitäisi aina ottaa huomioon se että sillä lailla ei tehdä tulppaa kehitykselle

nyt me olemme joidenkin tulkintojen mukaan semmoisen tekemässä elikkä tämä mäntyöljy jää tässä vähän huonoon asemaan

silloinhan rajat ovat kaikille samat

mäntyöljy ei ole pelkkä biopolttoaineen raaka aine vaan siitä raaka aineesta on moneksi muuksi

tämä tuotekehittely on koko ajan kiihtyvää ja siitä voitaisiin saada paljon enemmän hyötyjä kuin pelkkänä biopolttoaineena vaikkakin biopolttoaineenakin se on hyvä ja sitäkin pitää kehittää

ja ylipäätänsä jos ja kun me haluamme digitalisoida yhteiskuntaamme se vaatii kehitystä meidän verkoiltamme niin kuidun osalta kuin langattomasti

näitä tulppia ei saa tehdä ja toivottavasti tähänkin löydetään tässäkin laissa mahdollisen ponnen kautta semmoinen aukaiseva portti ettemme me estä kehitystä

jos me haluamme olla edelläkävijöitä esimerkiksi robottiautojen kehityksessä ja jopa tuotannossa jossain vaiheessa niin se vaatii langatonta tekniikkaa mutta se langaton tekniikka hyvässä riittävyydessään ja kattavuudessaan vaatii rinnalleen myös kuituverkkoa joten tämä menee vähän niin kuin käsi kädessä

arvoisa puhemies

te olette aivan oikeassa asia on imo pohjainen ja tulen toki auttamaan neuvotteluissa seuraavan kerran jos apua tarvitset

mutta minä uskon kyllä siihen että operaattorit itse haluavat myös pitää suomen maailman ykkösenä ja kehittää tätä edelleen

hallitus sinänsä tuntui tässä asiassa seilaavan kaksilla jalaksilla nimittäin parlamentaarikko satu hassi on tässä suuressa osassa nimenomaan tässä vaiheessa direktiivivaiheessa

nythän tehdään rakenteellisia uudistuksia joiden tarkoituksena on saada vähemmällä rahalla enemmän ja tehdään täsmäinvestointeja joilla saadaan kasvua

edustaja viitanen te puhuitte siitä miten me viime kaudella teimme varjobudjetin ja teimme vastuullisen vaihtoehdon

siinä suhteessa olen tyytyväinen siitä että nostitte tämän turvallisuusajattelun esille koska tällä hetkellä tien vaarallisin osuus on vielä remontoimatta

tässä tilanteessa ei ole ollut vaikka kritiikkiä saa antaa se on aiheellista se on oikeutettua niin oppositiolta kuin työmarkkinajärjestöiltäkin niin tässä vaiheessa vaihtoehtojen antaminen on vastuullista myös

arvoisa puhemies

tämä lakialoite luo hyvän pohjan mahdolliseen laajempaankin keskusteluun mitä jatketaan toivottavasti valiokunnassa ja myös muualla demokratiasta ja alueellisesta edustuksesta

tämä ongelma on myös eduskuntavaalien yhteydessä siinä tilanteessa jos vaalipiirit ovat fyysisesti niin isoja ettei tämmöinen jalkatyöskentely ihmisten kohtaaminen tavallaan riitä vaan ainoa keino millä pääset eduskuntaan on raha ja useat lehtimainokset ja jos samalla alueella on vielä useita lehtiä niin tämä kertautuu elikä tässä kohtaa myös tämä näkökanta kannattaa ottaa huomioon

arvoisa puhemies

siitä hallituksen kaukoputkesta tosiaan näkyvät kyläkoulujen lakkautukset lähipalveluiden heikentäminen ja palveluiden keskittäminen

samaan aikaan kun te katsotte kaukoputkellanne tuonne tulevaisuuteen mitä on ministeri virkkusen todistusten mukaan vaikea ennustaa teidän lähinäkönne on todella heikko

ei ole helppo tehtävä mitenkään tasapainottaa näitä alueita mutta joka tapauksessa alueiden pitää olla semmoisia että ne ovat suhteessa asukasmäärään alueen fyysiseen laajuuteen siinä sijaitsevien asutuskeskuksien määrään ja yleisesti sen pitää olla semmoinen luonnollinen alue ja kaiken lisäksi noudattaa maakuntarajoja

myös toinen asia

nyt on tämä sote jako sote alueet tulevat perustumaan erva alueisiin jotka ovat hyvin isoja joten tässäkin tämä alueellinen edustus ja demokratian esillenosto on tärkeää ja kenties sielläkin voisi käyttää suoria vaaleja tähän valtuustoon valittaessa tai miten se nyt sitten demokratia siinä yhteydessä hoidetaankin

valiokunta työskentelee asiantuntijoita kuunnellen ja valiokunta perehtyy aina kyseiseen asiaan mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti

mutta nyt jos oikeasti käsi sydämellä mietitte mikä on kunnanvaltuutettujen rooli pystyvätkö he nyt tekemään oikean päätöksen näillä tiedoilla mitä te olette antaneet heille

se ajatus mikä tuossa nyt perustuslakiasian kohdalla tuli että jakaisimme suomen kuuteen alueeseen on aivan järjettömän kuuloinen meikäläisen mielestä

ja kun kyseessä on kansalaisaloite siellä ei ole pohjalla tämmöistä pohjaesitystä mitä hallituksen esityksessä on vaan se tulee nimenomaan kansalaisilta

tämä on samanlainen huppu päässä päätöksentekojärjestelmä kuin kreikka takausjärjestelmässä jonka te teitte kansanedustajille jo aikaisemmin

silloin tosiaan nämä taloudelliset erot tulevat isommiksi kuin alueelliset ja kenties ihan jo pätevyydenkin perusteella

mutta aiotteko te siis kun satakunta on nostettu esille seuraavassa vähentämisvimmassanne pilkkoa satakunnan pois suomen kartalta vai onko ajatuksissa vahvistaa satakuntaa

ja pidän ihmeellisenä jos kyseenalaistetaan tässä tilanteessa sitä tilannetta että enemmistö on kuitenkin kuunnellut asiantuntijoita oikein

olemme tosiaan kuulleet että tällä on yli puoluerajojen kannatusta ja toivonkin nyt että lakivaliokunta ottaa tämän mahdollisimman nopeasti käsittelyynsä eikä asia unohdu

minä toivoisin että hallitus tekee nyt ryhtiliikkeitä vaikkei tämä asia nyt ihan suoraan näitä takauksia koskekaan

arvoisa herra puhemies

matti

arvoisa puhemies

scanpix

korostaisin tässä kohtaa sitä maalaisjärjen kaipuuta ettemme me joudu siihen että kissaa ei saa laittaa mikroon

pelipanoa varten esitellä verotuksen eli jos asia voi myös jaosto ehdottaa että miten panna pöydälle viidestoista marraskuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistuntoon tämä menetti voiton hyväksi hyväksi

tässä on kun näistä asioista puhutaan keskustellaan erittäin tärkeätä että tunnetaan se toimintaympäristö ja ympäristö missä ollaan ja se itse asia ettei tule tämmöisiä väärinkäsityksiä mitä tässä nyt ollaan arvoisien edustajien suunnalta kuultu

inhimillisyydestä ja ihmisarvosta huolehtiminen on tärkeä asia mutta aloitetaan se nyt siitä jos meillä on sairaaloissa ja vanhainkodeissa vanhuksia jotka makaavat ulosteissaan

siellä ei ole selkeitä osapuolia vaan osapuolia on useita ja tämä tilanteen sekavuus tekee tästä operaatiosta vaarallisen

siellä on todelliset riskit siihen että tapahtuu loukkaantumisia haavoittumisia sairastumisia mutta myös on varauduttava siihen kaikkein pahimpaan uutiseen

aloitetaan se ulosteessa makaamisen ehkäisy sieltä ja tässä asiassa ei ole kyse siitä

eli ytimenä on loppujen lopuksi se että suomen on huolehdittava nykyisistä rauhanturvaveteraaneista ja mahdollisesti niistä tulevista

naisten aseman perään on moni kysynyt

kd nosti esille mielenkiintoisen näkökannan rasismista kristillisyyttä kohtaan

näistä biopolttoaineista turve puu ja puutuotteet ovat semmoisia asioita minkä käyttöä pitää entisestään kehittää

ministeri haavisto sanoitte että operaatio on hyvin pitkälle humanitaarinen

tämä edustaja myllykosken mainitsema mäntyöljy on yksi semmoinen jota tarvitsee kehittää ja yleensäkin antaa sen tuotteen käytön kehittyä ettei sille laiteta mitään semmoisia esteitä millä tämän hyvän raaka aineen käyttöä estetään luokittelemalla se esimerkiksi jätteeksi

miten siellä on suomalainen neuvottelija saanut poliittisesti näkökantojaan esille ja mikä on paikallisten toimijoiden taso jatkaa poliittista keskustelua näiden asioiden tiimoilta ja myös ottaa vastuu yk toimijoiden poistuttua

nimittäin yksittäinen rauhanturvaaja ei voi puuttua näihin asioihin vaan hänen on toimittava siellä ikään kuin maassa maan tavalla

arvoisa puhemies

nyt esimerkiksi nämä säästöt mitkä koskevat sekä puolustusvoimia että rauhanturvaamisoperaatioita afganistanin operaation kohdalla ovat pois suojavarustuksesta mikä suojelee meidän rauhanturvaajiamme

juuri sen takia koska sinne ei haluta panostaa nyt riittävästi turvataksemme omien rauhanturvaajiemme turvallisuutta on syytä vetäytyä suunnitellusti vaikka julkisuudessa onkin toisenlaistakin keskustelua

nyt tapahtuneisiin vammautumisiin on reagoitava nyt tällä hetkellä ja on korjattava ne mutta ennen kuin tehdään päätös libanonista on myös huomioitava nämä oikeusturvalliset asiat ikävän tapahtuman sattuessa

arvoisa puhemies

minä olen rauhanturvaajana usein kysynyt sitä että eikö rauhanturvaamistyö ole mitä parhainta kehitysapua

se kehitysyhteistyörahojen käyttö varsinkin nyt esimerkiksi unifil operaatiossa olisi mielestäni varsin perusteltua ja siellä syyrian pakolaiset saisivat apua tähän humanitääriseen kriisiin mikä sillä alueella nyt on varsin voimakkaasti

arvoisa puhemies

nyky yhteiskuntaa vaivaa mielestäni jonkinlainen kiireellisyys hätäilevyys ja tuottavuuden tavoittelu

arvot ovat jääneet taka alalle elämän hektisyyden jalkoihin ja semmoinen heti mulle kaikki tänne mentaliteetti vaivaa meitä kaikkia

mitä mieltä olette voiko kehitysyhteistyörahoja käyttää nimenomaan unifil operaation yhteydessä syyrian pakolaisten olojen parantamiseen

miten me saisimme täältä salistakin ja koko yhteiskunnan kaikki osa alueet vaikutettua siihen että perhearvot nousisivat entistä tärkeämpään asemaan ja muun muassa kannustettaisiin avioliiton hoitamiseen paremmin ettei niitä avioeroja tulisi

tätä minä toivoisin että ei pelkästään niissä asioissa mitä me täällä teemme käsittelemme lakiasioita mitkä koskevat lapsia suoranaisesti vaan kaikessa lainsäädäntötyössä otettaisiin aina se näkökanta huomioon miten tämä vaikuttaa yhteiskunnan lapsiin

arvoisa puhemies

osa kritiikistä osoittaa kilpailutuksen avaamiseen

viime kaudella euroopan rautatiepaketti nelonen jonka päätöksen vastalausetta täällä jo lainattiinkin kiitos siitä että meidän oiva työmme huomataan avasi rautatieliikenteen kilpailulle

toinen asia mikä oli viime kauden päätöksiä

jo silloin me varoitimme kermankuorinnasta

tätä yhteiskunnan arviointia mihin edustaja kääriäinen tässä vähän niin kuin viittasi on kyllä hyvä käydä mutta tässä asiassa pitäisi pohtia tämän aukiolon vaikutuksia yhteiskuntaan ja sitä ketkä siitä ovat hyötyneet ketkä hävinneet tämän niin sanotun kilpailun

väitän että pienyrittäjät pienet lähikaupat ovat tässä jääneet isojen jalkoihin

se on semmoinen asia mitä pitää raaputtaa pikkasen pintaa syvemmältä ja valiokunnassa käsitellä tarkemmin

lähetekeskustelua varten esitellään päivyri sen kolmastoista osiin voi myös nousta verotetaan siellä on sosiaali ja terveysvalio arvoisa puhemies

työntekijöiden palkkaan on varmasti vaikuttanut myös tämä asia

siihen miten nämä aukiolot nyt sitten ovat vaikuttaneet myös työntekijöiden oikeuksiin toivon että puututaan ja tarkastellaan valiokunnassa

mutta minulle heräsi kysymys siitä olemmeko me tekemässä oikeansuuntaisia ratkaisuja sen suhteen että tässä on lista näistä törkeistä rikoksista joiden valmistelu olisi kriminalisoitu eli onko se oikea linja tehdä tämmöinen lista vai olisiko siihen joku muu parempi keino

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sotilasvammalaki on laki mikä käsittelee sotilasvammoja sodan ajalta

tämä suuruuden ihannointi on taas kerran esillä ja tosiaan haluaisin edustaja turusen lailla kuulla sen ovatko kuntauudistuksen jäljiltä nousemassa sitten myös maakuntauudistukset

myös työssäjaksaminen ja työturvallisuus ovat tärkeitä

siellä oli erittäin avointa ja hyvää keskustelua

mitä näihin olisi vaikutusta jos aukiolo olisi täysin vapaa

keskustelimme varsinkin tästä yritysten osuudesta mutta myös muun muassa suurperheistä erilaisista vammoista ja uskonnon tuomista ongelmista kun kaikki eivät katsele televisiota ja muun muassa tuosta ahvenanmaan alueesta ja muistakin alueellisuuksista

mutta se miksi otin puheenvuoron on se että sodanomaisissa tilanteissa ja sotatilanteissa meitä suomalaisia on nyt tänä päivänäkin elikkä meidän rauhanturvaajat ja siinä vaiheessa kun tätä käsitellään rauhanturvaajien asia on syytä nostaa myös puheeksi

aikaisemmassa kohdassa puhuttiin lasten seksuaalisen hyväksikäytön asioista ja tulee mieleeni semmoinen lakialoite jossa lasten ympärileikkaaminen ja lasten lähettäminen ulkomaille olisi kriminalisoitava

eli satakunnan puolesta kysyn

kielten osaaminen ja hallitseminen on ehdottoman hyvä tilanne yksittäiselle ihmiselle sitä ei kai kukaan kiistä ja saattaa olla että kunta näkee kaksikielisyydessä jonkin taloudellisesti hyvän aseman tilanteen

mutta kokonaisuudessa erittäin avoimen ja hyvän keskustelun päätteeksi tämä on paljon parempi kuin vanha tilanne

eli se että valmistelu tulisi sen rikoksen yhteyteen olisi yksi vaihtoehto ja näkemys niin että olisi vähän aakeempi laakeempi tulkinta eikä olisi listaa jolloin voitaisiin kulloisenkin tilanteen ja rikoksen yhteydessä tulkita asiaa

huomautettava on että tämä ei ole mikään televisiolupa vaan ylen palvelut mahdollistava keräys

ehkä useampiakin kieliä voisi olla taloudellisesti järkevää tarjota ja pitää yllä

nyt kun ylen väkeä on tuolla lehterillä niin ihan viestinä vain että tulemme seuraamaan miten toteutatte näitä vaatimuksia

mutta myös se lienee kiistatonta että joissain tilanteissa kunnalle käy kalliiksi ylläpitää kaksikielistä järjestelmää

arvoisa puhemies

eli tätä pitäisi katsoa tämmöisellä vastavuoroisuusperiaatteella tavallaan ihan talousperusteisesti ja selvittää yleensäkin kaksikielisyyden kustannukset kunnissa ja tässä maassa yleisestikin

minäkin otan asiakseni tämän yle veron

ovatko hankkeen hyötykustannus laskelmat muuttuneet kun reaktorin teho on tippunut ja ottaen huomioon sen että kyseessä on aivan uusi ydinvoimapaikkakunta

laajakaistahanke on erittäin tärkeä ja sitä tarvitsee kiristää ja ennen kaikkea mainostaa firmoille että ne voivat tehdä sitä

voiko onkaloa laajentaa sen jälkeen kun sinne on ensimmäiset ydinjätteet sijoitettu

myös laajakaistan tekeminen valokuidulla on tärkeä koska langattomien tekniikoiden turvallisuudesta ei ole aivan täysiä takeita

suomi on ehdottomasti rauhanturvaamisen suurmaa ja sillä toiminnalla me olemme viemässä hyvää ympäri maailman